luin juuri junamiehen vaimona vrn henkilöstölehteä ja vrn henkilöstöjohdon ja johdon mukaan asiat ovat kunnossa lippu uudistuksen ongelmat ovat historiaa junat kulkevat ajallaan ja niin edelleen

me seisomme päivittäin laitureilla rankkasateessa odottamassa junia jotka tulevat myöhässä istumme tuntitolkulla viikottain junissa jotka eivät kulje ajallaan

kysyisinkin

yritin viime kaudella laskea pitää kirjaa siitä kuinka monta kertaa keskustan kansanedustajat sanoivat tässä salissa keskittää keskittää keskittää

arvoisa puhemies

olemme keskustelun aivan ytimessä

yhteistyön tiivistäminen synnyttikin ennätyksellisen määrän hallintoyksiköitä uusia kuntayhtymiä isäntäkuntamalleja liikelaitoskuntayhtymiä ja liikelaitoksia

nyt rakenteellinen uudistaminen on pysähtynyt ja polkee paikallaan vaikka juuri nyt talouden epävarmuudessa rakenteet olisi pikaisesti saatava sellaisiksi että itsenäinen kuntakenttä voi myös jatkossa menestyä

me voimme tietysti kaikki katsoa tätä uudistusta vain oman itsemme kannalta ja oman vaalipiirimme kannalta mutta kyllä meillä on velvollisuus katsoa tätä myös kansallisen edun kannalta

edustaja virtanen oli huolissaan pienistä puolueista ja niiden mahdollisuuksista toimia suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä

leikkauslistoja tehdään eri puolilla suomea ensisijaisesti siksi että maan hallitus on ulkoistanut näiden listojen tekemisen maamme kuntiin ja kunnanvaltuustoihin

edustaja tiilikainen totesi hetki sitten että laki ohjatkoon yhteiskunnan toimintaa

kun nyt kehysbudjetin yhteydessä kuntasektorille ei käytännössä tullut lainkaan lisäresursseja on selvää että leikkauslistat jatkuvat ja kansalaisten palvelujen laatu ja saatavuus tulevat heikkenemään

se on kyllä pienpuolueitten kannalta yksi merkittävä epäkohta minkä takia sitä edellistä lakiesitystä ei pitäisi hyväksyä

nyt kun keskustan puheenjohtaja juha sipilä ja perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini ovat täällä niin minusta olisi hyvä kuulla teidän arvionne siitä mitä tällaisen politiikan tien päässä on jos kansanedustajat puhumattakaan kokonaiset eduskuntaryhmät kehottavat kuntapäättäjiä olemaan noudattamatta tätä lakia

järjestelmien on toimittava vanhustenhuollon on otettava huomioon terveydenhuollon järjestäminen koulutoimella on yhteys lastensuojeluun ja niin edelleen

arvoisa puhemies

on hyvä että selvitytätte ryhmäkoot kuntien opetusryhmien koot

jos yksi osa liikelaitostetaan tai yksityistetään se saattaa tietysti toimia tehokkaasti mutta mikä on sen suhde kunnan kokonaisvastuulliseen järjestelyyn omista jäsenistään

on myös kaunis ajatus kutsua kunnat talkoisiin opetusryhmäkokojen osalta mutta kuten molemmat tiedämme niin isoissa talkoissa on vaikea saada tuloksia aikaan jos ei käytettävissä ole kunnon työkaluja

nyt olisi mielestäni syytä hallituksen osoittaa että hallituksella on sekä tahtoa että rohkeutta toteuttaa toimenpiteitä joilla opetusryhmien kokoihin tosiasiallisesti voitaisiin puuttua säätämällä esimerkiksi ryhmäkoosta laissa

käsittämätöntä onkin että yhteisiä verovaroja ollaan ilman suuria keskusteluja siirtämässä palvelumarkkinoiden nimissä yksityisille yrityksille siitäkin huolimatta että viimeaikaiset tutkimukset kiistatta osoittavat että näin toimien menot ovat nousseet omaa toimintaa nopeammin samalla kun palvelujen laatu on heikentynyt

ministeri sarkomaa jos tämä opetusryhmäkokoselvitys osoittaa niin sanotut madonluvut niin oletteko vielä valmis harkitsemaan kantaanne ja säätämään opetusryhmien koosta lailla

iltaisin seuraamme tvstä kuinka obama kamppailee saadakseen yhdysvalloissa terveydenhuoltojärjestelmän jaloilleen ja lähemmäksi meidän yhteisvastuullista järjestelmää kun me liikumme aivan päinvastaiseen suuntaan

tämä viime viikolla julkaistu vetoomus joksi te sitä kutsutte hyvin yksiselitteisesti sanoo

tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä päätöksiä hallituksen esittämällä tavalla edustaja soini

arvoisa puhemies

heinäluoma lopetti

kallis joka on yleensä aika tarkka mies täällä ihmetteli sitä miksi täällä keskustellaan pohjoismaisesta turvallisuus ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä

kun sosiaalihuollon lainsäädäntöäkin ollaan uudistamassa ei kunnissa tänään ole selkeää käsitystä siitä miten järjestämisvastuut ja velvoitteet jatkossa määräytyvät

kallis tämä oli ehkä merkittävin uusi iso pohjoismaisen yhteistyön kysymys joka nousi keskusteluun viime toimintakaudella jota me juuri nyt tässä käsittelemme

pääministerin mielestä tämä linja on ilmeisesti aivan oikein koska hän perusteli kehysriihen päätöksiä sillä että kunnat ovat eläneet kovin tuhlailevaisesti

pohjoismaiden neuvosto myös käsitteli tätä asiaa useammassakin kokouksessa

kun hallituksen sisältä ei löytynyt yksimielisyyttä rakenteista ollaan nyt saamassa terveydenhuoltolaki sisältölakina niin että osia myös vanhasta lainsäädännöstä on pakko jättää voimaan

aivan toimintavuoden loppukaudella puheenjohtajisto tapasi myös selvityksen tehnyttä thorvald stoltenbergia ja pohti tämän yhteistyön tiivistämistarpeita

ja ei kaikkien vähiten arvoisa puhemies

meillä ei taitaisi olla varaa tähän

tämä asia on jo pohjoismaiden neuvoston agendalla koska asiasta on jätetty jäsenaloite ja sillä tavalla on tärkeää että me myös keskustelemme etukäteen miten tulemme tähän suhtautumaan

ja olemme erittäin hyvillämme siitä että kokoomus tänään täällä kertoi tukevansa laajapohjaista ja määrätietoista kuntauudistuksen jatkamista

parlamentaarista

on huomiota herättävää jos keskustapuolue nyt yksin jää vastustamaan tällaista laajapohjaista parlamentaarista valmistelua

tämän parlamentaarisen yhteistyön lisäksi vahva peruskunta toimiva kuntavaltio suhde kansalaisilta vaaleissa valittuun valtakirjaan perustuva demokraattinen itsehallinto ja peruskunnille selkeästi määritelty hyvinvointipalvelujen järjestelyvastuu mielestämme takaavat yhdessä sen että suomalainen kunnallishallinto on jatkossakin merkittävä suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn osatekijä

koska nämä ongelmat koskettavat kaikkia suomalaisia niin olisi myös hyvä koota mahdollisimman laajasti yhteisiä joukkoja näitä ongelmia ratkaisemaan

nyt kun hallitus täällä luettelee kaikkia aikomuksiaan miten se aikoo puuttua näihin asioihin on hyvä huomata ettei hallitus tähän asti ole millään tavoin edistänyt toimia verovälttelyn suitsimiseksi ennen kuin asioista on noussut julkinen kohu

kysyisinkin ministeri virkkunen

oletteko te valmis tällaiseen laajempaan kokoavaan työskentelyyn ja millaisena pidätte tätä kuntakuulemisen roolia tässä uudistuksessa

syksyllä harmaan talouden rahojen leikkaus peruttiin vasta sen jälkeen kun eduskunnan tarkastusvaliokunta yksimielisesti lausunnossaan totesi että näin tulee toimia

mutta politiikassa ei ole tärkeää mitä sanoo vaan mitä tekee

me peräänkuulutamme edelläkävijyyttä teoissa

kuten tuossa aikaisemmin sanoin niin on aidosti arvo tässä demokraattisessa yhteiskunnassa että meillä on vaalijärjestelmä jonka kansalaiset tuntevat tietävät hyvin miten se toimii jo peruskoulussa käydään nämä laskentaperusteet läpi

vaali iltana tulos on selvillä kaikkien tiedossa eikä kenelläkään ole ollut syytä riitauttaa sitä

olemme nähneet sellaisia epäselvyyksiä muuten aika hyvinkin toimivissa yhteiskunnissa ympäri maailmaa että vaalitulos on ollut auki päivätolkulla joskus viikkotolkulla ja senkin jälkeen ilmaan jää epäilys onko se tulos luotettava

arvoisa puhemies herr talman

meidän ei ole syytä tehdä sellaisia periaatteellisia muutoksia tähän järjestelmään vaan tulee tarkastella millä mahdollisimman pienillä mutta oikeudenmukaisilla muutoksilla voitaisiin selkeyttää huolehtia suhteellisuuden toteuttamisesta ja alueellisesta edustavuudesta

jos ensin tarkastellaan tätä selkeysasiaa niin kyllä tämä vaalipiirikohtaisesta vaalista luopuminen tekee tästä tuloslaskennasta kovin hankalan

tavoitteet ovat entiset

elinvoimainen ja eheä kuntarakenne sekä taloudellinen ja kattava palvelurakenne joka turvaa laadukkaat palvelut koko maassa

minulla oli ilo puoluesihteerinä olla aikanaan mukana siinä työryhmässä joka teki tässä taustatyötä mutta päätimme sittemmin jättää vastalauseen sen työryhmän työhön koska en edes politiikan tai järjestöpolitiikan ammattilaisena kyennyt selvittämään tai selittämään sitä tapaa miten tämä tulos tällä esitetyllä järjestelmällä laskettaisiin

paras hankkeen lähtökohta työssäkäyntialueisiin perustuvista vahvoista peruskunnista oli oikea ja siihen oli vahva yhteinen sitoutuminen yli puoluerajojen

uudistus oli ja on tarpeellinen mutta on myös tunnustettava että monin paikoin uudistus on ajautunut väärille urille ja synnyttänyt keinotekoisia rakenteita

ja siinä tapahtuu myös sellainen merkittävä muutos että ihminen ei enää kynällä ja paperilla kykenisi sitä vaalitulosta laskemaan vaan se olisi koneen laskutuloksen ja laskutoimituksen varassa

vahvan peruskunnan sijaan on syntynyt monimutkaisia rakennelmia jotka hämärtävät palvelutavoitteita ja ovat vieneet päätösvaltaa vaaleilla valituilta valtuutetuilta mitä erilaisimmille yhteenliittymille

arvoisa puhemies

valelääkäreistä ja vanhusten makuuttamisesta ala arvoisissa olosuhteissa on valitettavasti muodostunut uutisoinnin vakiintuneita muotoja

on tärkeätä että suomalainen äänestäjä ymmärtää ja tietää ja pystyy läpinäkyvästi näkemään sen miten hänen antamansa ääni vaikuttaa